ja tietysti ongelma on se että jos sitten halutaan mennä siihen että koordinoidaan verotusta niin siltä osin on sitten vaikeampaa näitten niin sanottujen veroparatiisimaitten kanssa tehdä sopimuksia

kuten täällä aikaisemmin totesin oikeusasiamiehen kertomuksessa on erittäin hyvät puheenvuorot sekä oikeusasiamieheltä et tä apulaisoikeusasiamiehiltä joissa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja ne ehdottomasti auttavat oikeuspolitiikan oikeassa ohjaamisessa

tältä osin katsottiin että on tarkoituksenmukaista että lasijätettäkin jatkossa verotetaan ja pyritään sillä pitämään huolta siitä että tämä lasikierrätys hyvin kattavasti toimii

lisäksi oikeusasiamiehen kertomuksessa käsitellään perus ja ihmisoikeuksien laillisuusvalvontaa jolta osin tuo kertomus on erittäin hyvä sekä myöskin ihan työhön liittyviä telepakkokeinoja ja muuta sellaista tiedonhankintaa sekä peitetoimintaa valeostoja ja niin edelleen

siellä on tietysti tiettyjä kun on rakennettu nämä kierrätysjärjestelmät selkeitä kaupallisia intressejä näillä mutta kun ne järjestelmät ovat kokonaistaloudellisesti yhteiskunnan edun mukaisia on tarkoituksenmukaista että niitä kierrätysjärjestelmiä voidaan edelleen jatkaa

näin ollen onkin erittäin myönteistä että verojaostossa muutimme tätä hallituksen esitystä siten että todellakin lasijäte ja betonijäte tuo suurempirakeinen ovat jatkossakin verollisia ja kierrätys tällä tavalla kyetään turvaamaan

täytyy sanoa että tämä on mielestäni tyypillinen valtiolle lankeava vero siitä syystä että se on valtakunnallinen vero ja tältä osin oikeastaan merkitystä ei ole näillä paikkakunnilla

nämä sopimuksethan tehdään pohjoismaitten yhteistyönä näitten veroparatiisimaitten kanssa ja oecdn vaatimus mustalta tai harmaalta listalta poistamisesta on se joka kannustaa näitä maita hyväksymään näitä verosopimuksia

voi tosin sinne osa on oikeusasiamies paunio käsittelee kirjoituksessaan katsauksessaan oikeusasiamiesinstituution vaikuttavuutta ja on erittäin hyvä että arvioidaan sitä kuinka tehokas instituutio on millä tavalla se vaikuttaa ja tässä suhteessa on erittäin hyvää työtä tehty

oikeastaan siinä tilanteessa sitten jos se olisi kunnallinen kai pitäisi palkita niitä kuntia jotka sitten ottavat kaatopaikan omalle alueelleen ja mielestäni sekään ei ole sitten kuitenkaan välttämättä tarkoituksenmukaista

ja kun lähtökohta on se että vero on aidosti ympäristöohjaava on tärkeätä että kaikki veron elementit pidetään valtion hallussa ja tätä kautta kun säädämme sisällöstä on tarkoituksenmukaista että myöskin tuotto tulee valtiolle

ja kyllä suomessa verottaja kuitenkin on mielestäni hyvin tehokas ja kykenee pitämään huolta siitä että jos tulee eteen tilanne jossa epäillään veronkiertoa joka kohdistuu tässä tapauksessa belizeen niin siinä tilanteessa myöskin tietoja pyydetään ja ne hankitaan

kansalaiset kokevat sen tärkeänä

se havainto joka kuitenkin saatettiin tehdä oli se että silloin kun oikeusasiamies haluaa vaikuttaa säädöksiin niin kestää suhteellisen kauan ennen kuin havainnot toimenpide ehdotukset toteutuvat lainsäädännön muodossa

mutta mikä on tärkeätä on se että oikeusasiamiehellä on merkittäviä tarkastustehtäviä ja näitten tarkastusten vaikuttavuus on todettu erittäin merkittäväksi

eli tiettyjä instituutteja käydään lävitse tarkastetaan arvioidaan ja ne neuvot ohjeet joita oikeusasiamies antaa johtavat toimenpiteisiin ja tällä tavalla pitävät huolta siitä että laillinen ja hyvä oikeustila suomessa säilyy

arvoisa puhemies

tämä on jälleen yksi niistä ehdotuksista joittenka tarkoituksena on lisätä valtiontalouden tasapainoa ja kun tavoitteena oli myöskin kerätä lisää verotuloja niin tarkoitus on että ajoneuvoveroa korotetaan

kuitenkin täytyy muistaa tässä yhteydessä se olennainen seikka että ajoneuvovero on laskenut viime aikoina johtuen siitä syystä että uudet autot ovat vähäpäästöisempiä ja siitä syystä kun verokertymä on pudonnut oikeastaan tosiasiassa tämän hallituksen esityksen tarkoituksena on nostaa autovero sille tasolle millä se oli kun laki aikanaan säädettiin tai kun tuo päätös tehtiin

pulliainen tarkoittaa mutta kyse ei ole siitä

tällä tavalla pyritään suosimaan vieläkin pienipäästöisempiä autoja ja tällä tavalla edistämään niitten käyttöä

täytyy sanoa että tänä päivänä voidaan todeta että markkinatalous on se ainoa talousjärjestelmä joka tässä maailmassa toimii ja se myöskin korjaa itse virheensä

ja täytyy sanoa että melkoinen ongelma on se että jos hallintarekisterit eivät voi ostaa meidän globaalien yritysten osakkeita niin niitten pääomahuollossa syntyy aidosti ongelmia ja se merkitsee sitä että siinä tilanteessa osakkeet helposti siirtyvät ulkomaille

tältä osin saatettiin todeta kun pyysimme erityisen selvityksen oikeusasiamieheltä että keskimääräinen käsittelyaika oli vuoden lopussa seitsemän kuukautta ja se oli hieman korkeampi kuin edellisvuonna

mikä ongelma usein markkinataloutta kohtaa on se että poliitikot sotkeutuvat siihen ja yleensä kun poliitikot sotkeutuvat päätökset tehdään aina liian myöhään

lähtökohtana on se että sähköautoistakin täytyy maksaa veroa mutta se on kaikkein alin liitteen taulukossa säädetty päiväkohtainen veron määrä ja tästä syystä voidaan pitää sitä sähköautojen käyttöä edistävänä ja tällä tavalla tarkoituksenmukaisena

yleensä halutaan kaikkea hyvää kaikille mutta se tasapainottaminen se vastuullisuus puuttuu ja sen puute aiheuttaa juuri näitä merkittäviä ongelmia talouden toiminnassa

tältä osin tietysti perustuslakivaliokunta toteaa että ripeä ja nopea käsittely on tarpeen ja tietysti oikeusvarmuus sinänsä on tärkeätä mutta lähtökohdaksi tulisi asettaa se että ratkaisu voidaan saada yhden vuoden kuluessa ja mikäli ratkaisu viipyy yli vuoden se on epätyydyttävä asiaintila

kun on tehty selvityksiä niin kolmasosa suomalaisista ei anna kovin suurta merkitystä autojen päästöjen määrälle ja sillä että haluttaisiin suosia vihreitä autoja tai oikeastaan sinivihreitä autoja mieluummin ei ole kolmannekselle kansalaisista kovin suurta merkitystä mutta sen jälkeen kun lisätään tämä verokomponentti se selvästi saa ihmiset miettimään minkälaisen auton ostavat

tältä osin valiokunta pitää tärkeänä että oikeusasiamiehen virastossa pyritään siihen että kanteluasioitten käsittelyaikaa voitaisiin lyhentää ja että tuossa yhden vuoden tavoiteajassa voitaisiin

tietysti tämän lain käsittelyn yhteydessä keskeinen kysymys on se perustetaanko passirekisteri ylipäätänsä ja tietysti silloin jos halutaan perustaa rekisteri sille pitää olla lähtökohtaisesti hyvät ja painavat perusteet koska sinänsä on hyvin varovainen syytä olla siinä suhteessa missä määrin ihmisiä kontrolloidaan

tietysti kun pakotetaan toimijat antamaan rahaa vastuuttomasti silloin häiritään markkinoiden toimintaa ja luodaan edellytyksiä sille että asiat menevät pieleen

tietysti voidaan lähteä siitä että suomessa ei hyväksytä että nämä hallintarekisterit ostavat osakkeita mutta tämä on yleinen käytäntö myöskin muissa maissa

tämä merkitsee sitä että kun vero kiristyy päästöjen määrän kiristyessä se vaikuttaa siihen että ihmiset miettivät voisivatko ostaa vähempipäästöisen auton

puheenvuoro esite lupaa korpimuodot

jos katsotaan sitten kokonaispäästöjä ja suomen tavoitteita pyrkiä edistämään ympäristönsuojelua niin myöskin liikenteen ohjaaminen tässä suhteessa on äärimmäisen tärkeätä

meidän pitää ymmärtää se että euroopan unionissa meillä on omantyyppisensä järjestelmä meillä on kansalaisten ihmisten vapaa liikkuvuus unionin sisällä

ja jos ne siirtyvät ulkomaille sillä on tietysti merkittäviä työllisyysvaikutuksia ja tässä suhteessa kannattaa olla suhteellisen tarkka onko se tarkoituksenmukaista suomalaisen työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta

toinen peruste vanhojen autojen osalta ja matkailuautojen osalta on painoperusteisuus koska mittauksia näitten autojen osalta ei ole suoritettu

mitä passirekisteriin tulee niin tietysti se että voidaan turvata passiasiakirjan oikeellisuus puoltaa sitä että tällainen rekisteri voidaan perustaa

niin kuin sanottu nämä rekisterit ovat kansainvälinen ilmiö ja niillä on monen näköisiä syitä

olennaista on se että jos suomessa verottaja havaitsee että esimerkiksi jonkun varallisuus lisääntyy olennaisesti silloin voidaan epäillä ja silloin kysytään mistä se johtuu ja silloin pitää olla mahdollisuus mennä toisen maan verohallinnon kanssa asioimaan ja pitää pyrkiä ottamaan selvää onko tällä henkilöllä varallisuutta tässä maassa

ja kun yhdysvalloissa vielä on käytössä järjestelmä jossa asunnon ostaja vastaa vain asunnon hinnalla lainoista mutta ei omalla henkilökohtaisella varallisuudellaan eli vastuu ei toimi asianmukaisesti markkinatalouden periaatteitten mukaisesti päädyttiin tilanteeseen jossa syntyi asuntokupla ja vielä varallisuuskupla

tämä tarkoittaa myöskin sitä että kun siirrytään toiseen euroopan unionin jäsenmaahan niin periaatteessa lähtömaa kolmen kuukauden ajan vastaa kyseessä olevan henkilön sosiaaliturvasta ja itse periaatteessa pitää pitää huolta siitä että on riittävät varat toimeentuloa varten tässä toisessa eu maassa

mikä on myöskin tärkeätä on se että tämä malli on tekniikkaneutraali eli ei aleta suosia tietyntyyppistä tekniikkaa eli sähköautoja vaan lähtökohta on se että kaikkia autoja kohdellaan niitten päästöjen mukaisesti mikä myöskin edistää sitä että pyritään teknisesti löytämään erilaisia ratkaisuja jotka päätyvät tulokseen jossa mahdollisimman vähän päästöjä kaiken kaikkiaan aiheutetaan

silloin kun varat ovat osakkeissa voi sanoa että ne joilla on varaa menettää menettävät mutta silloin kun rahat ovat asunnoissa koko kansa menettää

siinä oli syy minkä takia silloin kun suhdanteet alkoivat kääntyä huonoon suuntaan päädyttiin tilanteeseen jossa katastrofi oli edessä

tölli vielä voi käydä näitä asioita lävitse koska nimenomaan hallintovaliokunnalle jäi tärkeäksi tehtäväksi se että arvioidaan ja tarkastetaan se että tuo rekisterinkäytön turvallisuus on huolellisesti käyty lävitse

ja näin ollenkin on hyvin ymmärrettävää se että euroopan unionissa on perussopimuksen pohjalta tehty pöytäkirja jossa todetaan että kaikki eu maat ovat turvallisia maita ja tästä syystä turvapaikkaa välttämättä ei tarvita euroopan unionin alueen sisällä

kuitenkin täytyy sanoa että poliittisesta järjestelmästä on ollut siinä suhteessa hyötyä että kun pankkijärjestelmä oli uhattuna valtioiden rahoilla pankkijärjestelmä kyettiin vakauttamaan

kun katson tätä hallintovaliokunnan mietintöä niin tietysti olennaisia elementtejä ovat lukeminen millä edellytyksellä se on mahdollista ja tietysti täällä olennaista on se että tiedot on tallennettu samaan paikkaan ja ovat lähtökohtaisesti lukukelvottomassa muodossa siten että on käytetty digitaalista salausmenetelmää

arvoisa puhemies

kuitenkin suomessa tietysti halutaan kantaa erittäin vahvaa huolta oikeusturvasta ja sinänsä jos joku eu kansalainen tulee suomeen ja vaatii turvapaikkaa mielestäni henkilökohtaisesti olen sitä mieltä on kuitenkin perusteltua että turvapaikkahakemus käsitellään

tällä tavalla estetään myöskin näitten tietojen lukeminen ja käyttö tietokannasta ja se on mahdollista vain optisen konelukukentän lukemisen jälkeen ja voi tapahtua tilanteessa jossa passiasiakirja on annettu

aivan lopuksi täytyy ensinnäkin todeta että yhdysvallat toimi hyvin ansiokkaasti niissä tilanteissa joissa sveitsiläiset pankit olivat harjoittaneet toimintaa yhdysvalloissa kertomalla että voitte välttää veroja sijoittamalla meidän pankkiimme rahanne ja me emme kerro kenellekään

mielestäni oli täysin oikein että yhdysvalloissa lehman brothers päästettiin konkurssin vaikka sillä oli vakavia seurauksia koska moraalinen hazard on liian paha kaikissa tilanteissa ja jokaisen pitää tietää että kun jokaisessa kriisissä on niitä jotka ovat kaikkein vastuuttomimpia he joutuvat kuitenkin kärsimään

tässä yhteydessä on syytä todeta että mitä autoveroon tulee niin hallitusohjelman yhteydessä sovittiin että matkailuautot saatettaisiin normaalin autoverotuksen piiriin

mutta meillä on kuitenkin varsin hyvä käsitys olosuhteista eri eu maissa ja tältä osin aika helppoa on tehdä hyvinkin nopeita päätöksiä joissa voidaan tehdä päätös siitä että oikeutta turvapaikkaan ei ole kuten käytännössä kaikissa tapauksissa euroopan unionin sisällä on varsinkin niiden henkilöiden osalta jotka ovat suomesta hakeneet turvapaikkaa

tietysti lähtökohta on se että tämä käsittelyoikeus ja mahdollisuus pitää olla vain tietyillä täsmällisesti määrätyillä virkamiehillä joihinka me voimme luottaa

sveitsiläisen pankin virkailija hankki rikoksella tietoja jotka myytiin saksalaisille viranomaisille ja tästäkin on merkittävä keskustelu tällä hetkellä kansainvälisesti että voivatko valtion viranomaiset käyttää rikoksella saatuja tietoja hyödykseen ja käyttää niitä verottamisessa

mutta täytyy sanoa että tältä osin ensi vuoden osalta matkailuautoilijat pääsevät kyllä hyvin lievillä muutoksilla ja voivat olla näihin veromuutoksiin tyytyväisiä

tässä on oecdn selvitys siitä kuinka viisinkertaistuneet ovat keskuspankkien eli yhdysvaltain ja euroopan keskuspankin taseet se kuinka paljon rahaa on annettu ulospäin

olennaista on se että itse lukeminen on mahdotonta ilman sormenjälkirekisterin erityisiä salakirjoituslaitteistoja eli se voi tapahtua vain tietyissä olosuhteissa tietyllä paikalla eikä kenelläkään käsittelijällä ole mahdollisuutta nähdä rekisteristä sormenjälkiä sinänsä

mielestäni on myöskin luonnollista että kun turvapaikkaa haetaan niin tietysti henkilö voidaan ottaa säilöön tässä yhteydessä ja silloin aivan hyvin riittää se että henkilö saa majapaikan tuossa tilanteessa ja myöskin sitten ruokaa itselleen

tietysti se mikä on tärkeätä on se että tässä tosiaan hyvin tarkkaan katsotaan ketkä pääsevät sinne ja se valvonta on erittäin tehokasta ja ainakin mietinnön perusteella näin vaikuttaisi olevan

välttämättömän toimeentulon ja suojan takaa jo se että saa ruuan ja asunnon noiksi muutamiksi päiviksi tai ehkä vuorokaudeksi jona aikana ratkaisu voidaan kaiken kaikkiaan tehdä

kaiken kaikkiaan täytyy sanoa että tietysti nyt joudutaan miettimään mitä tehdä ja kun täällä sanotaan että pitäisi elvyttää ja pitäisi tehdä sitä niin suomen eduskunta on sen puoli vuotta täsmälleen omissa arvioissaan myöhässä melkein jokaista iikkaa myöten

suomi on saanut huomautuksen potilasrekisterin osalta siltä osin että kun oli terveystietoja oli päästy katsomaan niitä tiedot olivat vuotaneet niin ei voitu selvittää kuka oli käynyt siellä rekisterissä

tältä osin nyt lähtökohta on se että kun rekisterissä käydään aina jää logitallenne eli merkintä siitä että joku on näitä henkilötietoja käsitellyt

jos se ei ole mahdollista henkilön pitäisi kääntyä oman maansa lähetystön puoleen ja pyytää että oman maan lähetystö vastaa hänen sosiaaliturvastaan sinä aikana kun hän on suomessa ennen kuin hän palaa kotimaahansa

tietysti tärkeätä on se että se analyysi on lopullisesti valmis ennen kuin rekisteri otetaan käyttöön ja siinä yhteydessä katsotaan että varmasti kaikki valmistavat toimenpiteet on loppuun asti suoritettu

jos tämäkään ei jostakin syystä ole mahdollista siinä tapauksessa suomen viranomaisilla on mielestäni velvollisuus antaa turvaa kyseessä olevalle henkilölle mutta se turva on vain välttämättömintä selviytymisen turvaa mikä tarkoittaa siinäkin tilanteessa sitä että kukaan ei talvella saa joutua ulos jossa hän paleltuisi ja menehtyisi ollessaan ulkona ilman kattoa pään päällä tai jos hänellä ei ole lainkaan varjoja että hän saisi siinä määrin ravintoa että hän kykenee selviytymään noina päivinä joina hän on suomessa myöskin ravitsemuksellisesti ja tällä tavalla henki ei vaarannu eikä myöskään terveys että ruokaa on siinä määrin riittävä ja tarpeellinen määrä

pidän myöskin tärkeänä sitä että hallintovaliokunta toteaa että tällä hetkellä ei ole tiedossa sellaisia seikkoja että olisi syytä epäillä että tietoturva ei ole kunnossa

mutta on tärkeätä että todellakin saadaan tieto tästä riskianalyysistä se käydään vielä lävitse ja sisäasiainministeriön on ehdottomasti pidettävä huolta siitä että järjestelmää ei oteta käyttöön mikäli minkäänlaista epäilyä siitä on että tietoturva tältä osin ei olisi kunnossa

täytyy sanoa että mitä tulee vielä tilausten määrään niin tilaustenkin määrät ovat lisääntyneet aivan viime aikoina

töllillä on seuraava puheenvuoro niin mielelläni myöskin vielä kuulen näistä perusteluista millä tavalla hallintovaliokunta on pitänyt huolta siitä että tietoturva voidaan kaikissa olosuhteissa taata koska tämä oli tärkeä tehtävä jonka hallintovaliokunta sai

ongelmahan oikeastaan näissä tapauksissa on se että ihmiskauppa on yksi suuria syitä miksi suomeen tulee henkilöitä jotka hakevat turvapaikkaa

ongelma on se että kuluttajien luottamus on tällä hetkellä edelleen varsin alhainen ja ollaan miinus kahdessa euroalueella ja yhdysvalloissa ja tietysti tämä jossain määrin hidastaa normaalia toipumista mikä tietysti johtuu siitä poliittisesta keskustelusta jota käydään koska poliitikot ja miksei talousuutisetkin pelottelevat kansalaisia ja tämä johtaa siihen että ihmisten varovaisuus on jopa tarpeettoman suurta

ja tietysti voi sanoa että tällaisen toiminnan kannustaminen ei ole missään tapauksessa hyväksyttävää ja tietysti on kaksi keinoa millä siihen voidaan puuttua

tietysti nyt pitää miettiä mitä taloudessa tehdään ja tässä suhteessa täytyy sanoa että nopeammin kuin tässä budjetissa esitetään oikeastaan pitäisi näitä elvyttäviä toimenpiteitä jo alkaa ottaa takaisin

ja toinen on sitten tietysti se että puututaan lähtömaissa olosuhteisiin että ihmisillä ei ole halukkuuttakaan ajautua ihmiskaupan järjestäjien uhriksi vaan että olosuhteet ovat sellaisia että ihmisen kannattaa tehdä omassa maassaan ja omalla kotialueellaan työtä ja tällä tavalla hankkia itselleen riittävä elanto

ja tältä osin on erittäin tärkeätä että suomi edelleen jatkaa voimakkaita ponnisteluja siinä suhteessa että kiinnitetään huomiota romanien tilanteeseen erityisesti romaniassa ja bulgariassa ja pyritään pitämään huolta siitä että heillä on riittävä toimeentulo näissä maissa

on tärkeätä myös että eu rahastojen varoja käytetään tämän tyyppisiin hankkeisiin joilla voidaan edistää juuri tämän ongelman ratkaisemista koska uskon että siitä on hyötyä kaikille euroopan unionin maille

otetaan yksi asia lainananto

edustaja niikon nostama kysymys on perusteltu ja hyvä ja meillähän tavoitteena on ollut varsin pitkään hallitusohjelmassakin että autoveroa kevennetään ja auton vuotuisen käytön verotusta kiristetään

on selkeä yhteiskunnallinen tarve tälle lainan antamiselle mutta niin kauan kuin lainananto sallitaan syntyy riskejä ja niitä ei voida missään tapauksessa millään sääntelyllä kaiken kaikkiaan täysin välttää

siitä syystä koko ajan katsotaan mikä auton vuotuisen käyttöveron määrä on ja pyritään pitämään huolta siitä että sen määrä ei aiheuttaisi estettä sille etteikö voida ostaa halpa auto ja käyttää sitä

kyllä nyt kun näitä arvioita on tehty jo hallitusohjelman neuvottelujen aikana ja nytkin arvio on se että tämä vuotuinen vero on kuitenkin siinä määrin vähäinen että sen ei vielä ketään pitäisi estää hankkimasta käytettyä autoa ja käyttämästä sitä vuosittain joten tältä osin uskon että tällä ei ole suuria vaikutuksia

toinen on vakavaraisuus eli se että kun olet taloudellinen toimija silloin pitää sallia toiminta vain siinä tilanteessa kun aidosti kykenet vastaamaan niistä sitoumuksista mihin menet tai sanotaan että jos et täysin kykene vastaamaan niin suurelta osin

toinen on sitten palkkiojärjestelmä josta täytyy sanoa että on oikein että annetaan kannustimia siitä että on luovuutta mutta tärkeätä on myöskin se että ei synny älytöntä riskinottoa sen takia että itse hyödytään niin paljon

ei meidän tarvitse katsoa kuin nokiaa nokian merkitystä suomen viennissä tuotannon siirtymistä ja täytyy katsoa minne tutkimustoiminta menee parhaat mallit menevät ja kun on aito kilpailu älykkäimmissä puhelimissa niin me olemme aika haastavan tilanteen edessä

alihankkijat it sektorilta ovat suurelta osin jo hävinneet täältä joten voi sanoa että tämä korkea teknologia ei välttämättä tuo sitä mitä kuviteltiin sen voivan meille tuoda

eduskunnan täysistunto on lähettänyt tämän hallituksen esityksen valtiovarainvaliokuntaan mietinnön laatimista varten ja kyseessähän on eu maitten keskeinen sopimus jolla pyritään vakauttamaan euroalueen talouksia